mieto puhui tuossa äsken metsänomistajien asiassa ja haluaisin kannattaa lämpimästi sitä että meillä esimerkiksi valtio velvoitettaisiin käyttämään julkisessa rakentamisessa tietty osa puuta

tämä oli myöskin ministeri vapaavuoren keskustelunavaus kesällä

siitä en ole kuullut keskustan tukikommentteja lainkaan

sdp katsoo nimittäin että puurakentaminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen se on myöskin ympäristöystävällisyyden kannalta meidän asuntokannallemme hyvää tekevä asia ja edistäisi myöskin viennin elpymistä jos meillä puutavaraa jalostettaisiin ja kehitettäisiin näitä uusia tekniikoita joilla puurakentamisesta voitaisiin tehdä meille suomessa uusi vientituote

eli sdp lämpimästi kannattaa sitä että myöskin metsänomistajien asemaa ajetaan sillä että meillä puurakentamista lisättäisiin täällä maassa ja myöskin vientitarkoituksiin puuta jalostettaisiin

sitten meillä on myöskin hallitusohjelmaan kirjattu päivähoitomaksujen kohtuullistaminen ja osittaisen hoitorahan korottaminen ja näin sitten osa aikatyön mahdollisuus näissä pienituloisissa perheissä paranee

tänä päivänä osa aikatyötä ei oikein pystytä tekemään kun se palkka jää niin pieneksi ja päivähoitomaksutkin ovat niin korkeita ja korvausta ei sitten saa kun meillä on joko tämä on tai off että joko ollaan kotihoidon tuella kokonaan tai sitten ollaan täysin siellä työelämässä

no se ei ihan varsinaisesti kuulu stmn momentille mutta voin kuitenkin todeta että etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan on tulossa lisää rahaa

sen toimeenpano laajenee ensi vuonna

lapsiperheiden kotipalveluita pitäisi vahvistaa

ministeriössä on myös alkamassa kaste kakkonen jossa yhtenä painopisteenä on nimenomaan nuorten osallistaminen ja näiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuuksien parantaminen

nimittäin on tärkeää että vammaiset nuoret tulevat myöskin tässä nuorten yhteiskuntatakuussa selkeästi esille koska hekin ovat nuoria ja heidän täytyy päästä nuorten yhteiskuntatakuun piiriin

ja kun tämä valtionosuus on laskennallinen ja menee ilman korvamerkintää sinne kunnan kassaan niin tiedättekö se on aika mahdoton täältä sanoa että miten yksittäisissä kunnissa sitten oikeasti näitä rahoja kohdennetaan sinne

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

joo

tässä taloudellisessa tilanteessa nyt täytyy pohtia hyvin tarkkaan onko meillä nyt nopealla aikavälillä mahdollisuus tämä rokote ottaa mukaan tähän kansalliseen rokoteohjelmaan vai sitten niin kuin ministeri risikko totesi että katsotaan onko siellä joku toinen tapa sitten mahdollisesti lähestyä tätä asiaa

ymmärrän että asia on tärkeä ja se on pitkään ollut edeltäjäni pöydällä se on ollut siis ministeri risikon pöydällä ja nyt se on minun omalla pöydälläni

ei toki himmeli itsessään tämä kaunis jouluhimmeli se on hyvin kaunis asia ja ymmärrän että edustaja rossin täytyy kauniisti myöskin puhua niistä tuotoksista joita paras laki toi tullessaan koska keskustapuolue oli siinä vastuullinen ja on se aika paha mennä omia lapsia haukkumaan

sitten tästä lääkärikopteritoiminnasta

meillä on kirjaus joka on tuolla budjettiriihessä vahvistettu että tämä rahoitus selvitetään ja ratkaistaan talousarvioesityksen täydennykseen mennessä

vielä ei ole leimoja laitettu että rahat on tuossa mutta tilanne näyttää siltä että vuodenvaihteen jälkeen kopterit pysyvät ilmassa ja kun ne sinne vuodenvaihteen jälkeen ilmaan saadaan niin en minä näe että minkä takia niitä sieltä pitäisi sitten lähteä alas tuomaan

ja itse asiassa koko tämä meidän ensihoito vaatii sitä että katsotaan millä tavalla saadaan järkevästi ensihoito järjestettyä ja sitten siinä vaiheessa kun kunta ja palvelurakenneuudistus on edennyt siihen vaiheeseen että meillä on nämä viisi erva aluetta käynnissä ja sieltä sitten on tätä välitason palvelua ja terveyskeskukset toimivat katsotaan myöskin millä tavalla tämä ensihoitojärjestelmä siihen kokonaisuuteen istuu

minun mielestäni on ihan perusteltua että kun nämä lääkärikopterit ovat osa ensihoitojärjestelmää niin ne myöskin sitten tulevaisuudessa normaalien valtionosuuksien kautta turvataan eikä niin että aina joudutaan erikseen budjeteissa katsomaan löytyykö niihin rahaa vai ei

arvoisa puhemies

tuosta työryhmästä

työryhmä tulee siis toimimaan laajalla valmistelulla ja sen toimeksiannossa todetaan että sen tulee jättää väliraportti toukokuussa siis väliraportti ja lopullinen vasta sitten syksyllä että tässä ehkä teille se uutinen kun sitä pyysitte

näyttää siis todellakin siltä että huomenna edustaja rehula voi siellä sosiaali ja terveysministeriön nettisivuilla käydä ja sen koko toimeksiannon lukea

toimin pääministerin tämänpäiväisen selkeän linjauksen mukaisesti

kun perheiden tilanteet ovat erilaisia niin kyllä tämän meidän järjestelmämme pitää myöskin olla monimuotoinen ja sitä pitää kehittää nimenomaan siitä lähtökohdasta

ja samalla kun hallituksessa luodaan järjestelmään uusi joustava perheen ja työelämän yhteensovittamisen malli niin täytyy kyllä huomioida myöskin se että kunnissa on tartuttava haasteeseen ja pidettävä huolta siitä että esimerkiksi rahallista säästöäkin tekevät ennalta ehkäisevät palvelut saavat riittävät satsaukset

olen ensi maanantaina oulussa kaste kiertueella ja olen jo kuullut että esimerkiksi oulun kaupungissa ollaan lähdössä todella innolla kehittämään sosiaali ja terveyspalveluita kaste hankkeen puitteissa ja nimenomaan näitä lastensuojelun matalan kynnyksen palveluita joilla voidaan estää näitä kaikkein raskaimpia huostaanottoja jotka ovat paitsi lapselle aina hankalin vaihtoehto myös sitten taloudellisesta näkökulmasta hyvin kalliita

olin todellakin edustaja paloniemen kanssa viime viikolla espoossa tällaisessa yhdessä rekrytointitilaisuudessa jossa pääkaupunkiseudun kunnat helsinki vantaa ja espoo pyrkivät saamaan lisää perheitä

ja nythän meillä kun lakia on muutettu ja perheille tulee entistä parempaa tukea siihen heidän omaan työhönsä näiden lasten parissa niin voi vain toivoa että sana leviää myöskin ympäri suomen ja erilaiset perheet kiinnostuvat tästä hyvin tärkeästä työstä jolla sitten pystytään tarjoamaan se lämmin koti näille lapsille joilla mahdollisesti ei ole koskaan elämässään sellaista ollut

sain tuon valinnan tehdä koska lapsuus on niin kuin täällä moni on todennut ainutkertainen ei vain lapselle itselleen vaan myös vanhemmille jotka pääsevät seuraamaan pienen lapsen kasvua

se on pienoinen ihme

näyttää siltä että pääsen lähtemään nyt

siitä ei ole kauan kun tässä salissa hallituspuolueet puhuivat hyvinkin ponnekkaasti sen puolesta että ihmisten pitää saada valita vapaasti

nuo puheenvuorot liittyivät palveluseteliuudistukseen

byrokratian paperilla tämä siirto kahdella vuodella eteenpäin saattaa tuntua fiksulta mutta esitys näyttäytyy kyllä aivan erilaisessa valossa sellaiselle ikääntyneelle työntekijälle joka haluaa tehdä työtä mutta ei jaksa samaa tahtia kuin nuoremmat

ja jos tässä nyt punnitsee vaihtoehtoja jotka henkilölle jäävät sitten osa aikaeläkkeen ikärajan noston jälkeen työssä jaksamisen tueksi niin ei niitä vaihtoehtoja oikein ole ainakaan sellaisia mitkä ovat yhteiskunnan kannalta kestäviä

sairauslomat yleistyvät

sairauslomat johtuvat ikääntyvillä ihmisillä tänä päivänä usein uupumuksesta tai toimintakyvyn heikentymisestä

olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että työurien pidentäminen on tärkeä asia ja sitä pitää tukea

sitä pitää tukea sellaisilla toimilla joilla ihmiset saavat tehdä työtä jaksavat sitä työtään tehdä mahdollisimman pitkään

nykyään nimittäin omaishoitaja saattaa joutua tilanteeseen jossa häneltä evätään osa aikaeläkkeen saaminen omaishoitajana työskentelyn vuoksi

tämä lausumamme kuuluu

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää osa aikaeläkkeen saantiehtojen muuttamista siten että vaadittuun työssäoloaikaan laskettaisiin myös omaishoitosopimuksella tehty työ

omaishoitajuus katkaisee työssäoloaikaa jolloin osa aikaeläkkeen edellytykset eivät täyty

lainaan työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintöä jossa todetaan hyvin ykskantaan että niissä laskelmissa joissa mietitään säästöjä ei ole otettu huomioon muutosten vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntymiseen

esityksessä ei ole myöskään arvioitu muutoksen laajempia yhteiskunnallisia tai taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi omais hoitoon pienten lasten vanhempien töistä poissaoloihin taikka sellaisiin menoihin jotka liittyvät lisääntyviin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkehakemuksiin ja valituksiin

haluaako hallitus todellakin monimutkaistaa tätä järjestelmää ja tuoda meille lisää kustannuksia kun vapaaehtoisesti me auttaisimme vanhalla järjestelmällä sitä että ihmiset jaksavat työelämässä pidempään

ja kun he ovat ammattitaitoisia ihmisiä he löytävät kyllä itselleen toisen työn mutta se mistä me löydämme sitten sinne kuopioon ammattitaitoista henkilökuntaa joka nopeasti pystyy omaksumaan kaiken sen tiedon kaiken sen taidon mikä tällä irtisanoutuneella henkilökunnalla on niin se tässä on se hyvinkin iso ongelma jota tässä ei ole otettu huomioon

kansainvälinen yhteistyö on sellainen asia minkä asiantuntijat ovat useaan otteeseen tuoneet valiokuntakuulemisissa esille todenneet että se tulee kärsimään huomattavasti

selvitysmies huttusen selvitystyön perusteella ei missään vaiheessa oltu ehdottamassa alueellistamista

henkilöstöä ei ole kuultu siirtymäajan lääketurvallisuus millä tavalla se tullaan hoitamaan nämä ovat kaikki hyvin avoimia kysymyksiä puhumattakaan sitten näistä kustannuksista

kustannusten osalta haluan tähän keskusteluun tuoda myöskin näkemyksen jonka lääkäriliitto on tuonut

he toteavat että alueellistamishankkeesta jo aiheutunut avainhenkilöstön kato merkitsee myös valvontaviranomaisen lupamaksuihin perustuvan tulopohjan heikkenemistä ja aiheuttaa paineita valtion budjettiin joka on vallitsevassa taloustaantumassa muutenkin tiukoilla

lääkäriliitto yhtyy eduskunnan tarkastusvaliokunnan esittämään huoleen alueellistamisen kustannusvaikutusten heikosta arvioinnista ja toteaa että lupamaksujen nousupaine heijastuu väistämättä myös lääkkeiden hintoihin